jokainen meistä ymmärtää esimerkiksi että kun nämä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja sakkomaksut jäävät moninkertaisesti alle sen mitä ne ovat esimerkiksi saksassa totta kai niillä on silloin heiveröisempi vaikutus

rahoitusmarkkinoilla tarvitaan kattavaa vahvaa johdonmukaista ja hyvin resursoitua säätelyä ja valvontaa

sijoittajien kannettava vastuunsa kreikka paketista

täytyy onnitella ed

en minä kyllä siitä mihinkään pääse olen itse jo vuosituhannen alussa kirjoittanut ja puhunut erittäin paljon tämän pankkivalvonnan tehostamisen puolesta arvaamatta ja näkemättä silloin itse asiassa vielä tätä kauhukuvaa sitä mihin nyt on jouduttu

jos tämä on niin kuin uskon edustajan ensimmäinen lakialoite niin täytyy sanoa että on löytynyt tärkeä asia

toinen asia jota myöskin hämmästelen ja hyvä että siihen nyt on tartuttu niin kovakouraisesti kuin parlamentissa on mahdollista liittyy maantiekuljetukseen ja siihen liittyvään kasvavaan halpatyövoiman riskiin

meidän näkemyksemme on se että me kannamme huolta veronmaksajien rahoista tässä tilanteessa ja minusta on äärimmäisen arvokas palvelu pääoppositiopuolueelta että me haastamme teidät tässä asiassa ja niin kuin täällä on puheenjohtaja urpilaisen suulla todettu meidän keskeiset reunaehtomme eivät ole mukana tässä kreikka pakettituessa

sen sijaan olen kantanut huolta siitä että osalla sen saajia asumistuki leikkaa sitä ja olen siinä yhteydessä kantanut huolta myöskin pientä työeläkettä saavien ostovoiman kehityksestä

arvoisa puhemies

se on ongelma myöskin siitä näkökulmasta jota ei ole nyt tuotu esille mutta elämänkokemukseni sanoo sen että halpatyövoimaan liittyy myöskin turvallisuusriski maanteillä

mutta jo silloin monet muutkin sosialidemokraatit näkivät sen että tobinin veron kaltaisilla solidaarisuusveroilla ja muilla tulisi kerätä sen kaltaista puskuria jolla voidaan sitten myöskin vaimentaa sen tyyppisiä törmäyksiä mihin nyt sitten on tultu

minä luulen että suurin osa kansalaisista kaipaisi suomeen euroopan unioniin nopeasti brasilian tyyppistä pankkilainsäädäntöä jossa pankin johto ja osakkeenomistajat ovat omalla varallisuudellaan mukana kriisitilanteissa

tämän hallituksen aikana perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylimpien tuloluokkien veroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

silloin kun on kiusaus ottaa kuljetuksiin halpatyövoimaa niin myöskään tällaisten työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito ei ole sitten sitä mitä sen maanteillä pitäisi olla puhumattakaan että reilujen työehtojen logiikka on tietysti tässäkin tärkeintä

haapoja tuossa esittelyssään sanoi tässä on kiistatta päässyt tapahtumaan tällainen korvaustason olennainen heikentyminen ja vielä tilanteessa jossa todella näitten gluteenittomien ruokien hinta on noussut vielä enemmän kuin muiden elintarvikkeitten

tässä on aivan liikaa nyt keskustelussa korostunut tämä sotaretoriikka niin että siltä osin olen edustaja heinäluoman kanssa täysin samaa mieltä

toinen mielenkiintoinen näkökulma jonka sailas tässä artikkelissa tuo esille liittyy vakaus ja kasvusopimukseen

meidän sosialidemokraattien kynnyskysymykset liittyivät siihen että jollei tätä yritysveroa olisi saatu heti nostettua saadaan sopimus aikataulusta jolla se nostetaan jolloin tämä suhteeton kilpailuetu poistuu

tällaista aseellista turvallisuutta korostaville poliitikoille ja sotilaille on annettu ylikorostettu asema turvallisuuspoliittisessa keskustelussa

en ollut tätä tiennyt ja luulen että eivät ehkä kaikki muutkaan niin että haluan sen tässä eduskunnan pöytäkirjoihin todeta

on pohdittava tarkoin nyt miten liennytyksen kautta päästään eteenpäin

tässä teidän aloitteessannehan todetaan että esimerkiksi gluteenittomat jauhoseokset ovat kymmenen kertaa kalliimpia kuin tavalliset vehnäjauhot gluteenittomat pastat kahdeksan kertaa kalliimpia kuin tavalliset pastat ja gluteenittomat ruokaleivät ja pulla puolta kalliimpia kuin tavanomaiset

olen iloinen siitä että yhdessä liittoutumattoman ruotsin kanssa voimme parhaiten edistää pohjolan ja itämeren turvallisuutta

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

jos nyt saan vielä ihan lukuja tuoda niin jos puhumme nyt nimenomaan toiselle asteelle siirtyvästä ikäluokasta niin tilanne on edelleenkin niin sanotun pääkaupunkiseutualueen kohdalta huonompi kuin on keskimäärin tilanne suomessa

kysyn teiltä

ranska uitti siihen kasvu sanan minkä tarkoituksena oli etukäteen pehmentää sopimuksen sisältöä ja tulkintoja

keskustelun

voin tässä yhteydessä kertoa myöskin sen että omassa hyvin lähipiirissä on nuo nuo noisehko mennään aina nuorehko nainen neitonen ja olen joutunut myöskin seuraamaan sitä kuinka käytännössä myöskin aika hankalaa ja lisäkuluja tuova tällainen elämäntilanne on

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

tosin käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sinfonian hyväksi tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä asian käsittely päättyi

kuten täällä sosialidemokraattisten kansanedustajien taholta on todettu arvioimme tätä kokonaisuutta nyt sitten valiokuntakäsittelyssä

käsitykseni mukaan se kritiikki mitä niin suomalaisten kuin eurooppalaistenkin sosialidemokraattien taholta on esitetty on ollut oikea

näitä gluteenittomia ruokia ei esimerkiksi ole ollenkaan kaikkien ruokatarvikkeitten kohdalla kaikissa kaupoissa niitä saa välillä oikein hakea että niitä onnistuu löytämään

se on ollut se että myöskin kreikan lainaehtoihin erityisesti mutta laajemminkin tässä yhteydessä näihin takaus ja muihin vastuisiin olisi tullut saada mukaan vahvemmin myöskin ne tahot jotka kuka enemmän kuka vähemmän ovat tässä hyötyneet ja korjanneet vuosien saatossa mahtavat miljardien kymmenien miljardien eurojen voitot

sitten tärkeä asia

silloin kun esittelin opetusministeriön budjetin pääluokan laajemmin kävin lävitse näitä periaatteita joilla näitä ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja ollaan vähentämässä

kyllä tämmöiseen suomalaiseen puhun nyt ehkä vähän koppavasti hyvinvointivaltioon kuitenkin kuuluu tällainen korvaus

keliakia on elinikäinen sairaus ja kukaan ei ole voinut sitä sairauttaan itse valita siihen vaikuttaa se on vaan tullut

totean nämä otsaketasolla nyt edelleen

arvoisa puhemies

toivakka puhui mielestäni ihan oikein tästä ennalta ehkäisevän työn ja toiminnan merkityksestä ja esimerkiksi tämä kanneoikeus olisi juuri tällainen ajatellen nyt ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvia palkkasyrjintätapauksia ja muita

sitten myöskin se miten koulutuksen laatua tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan edistää rakenteellisella kehittämisellä on sisällytetty niihin ohjauskirjeisiin jotka ovat ammattikorkeakouluihin lähteneet

tältä osin nyt nämä uutiset mitä joistakin euroopan maista on kuultu joissa lähinnä porvarihallitukset ovat sitten tekemässä merkittäviä leikkauksia ja ovat niitä kohdentamassa yhteiskunnan vähäosaisiin pienituloisiin aiheuttavat kyllä syvällistäkin pohdiskelua siitä miten tämä eurooppaa horjuttava talouskriisi niin kansallisesti kuin euroopan unioninkin taholla tulisi kyetä hoitamaan solidaarisesti ja yhteisvastuuta tuntien etteivät maksumiehiksi joudu sitten euroopan pienituloiset eikä syvennetä sitä yhteiskunnan kahtiajakoa josta jo suomessa muutenkin on riittävästi esimerkkejä

zyskowiczin puhetta kun hän lainaili siellä vihreiden ohjelmaa

tiedättekö te että akava ajaa kanneoikeutta

kokoomuksen vieroksuma ajatus tasaverosta lähestyy kuitenkin vääjäämättä jos kokoomus saa toiveensa läpi

puolue haluaa keventää ansiotuloverotusta ja nostaa arvonlisäverotusta

olen vakuuttunut siitä että asia saa valiokunnassa uskottavan käsittelyn ja ennemmin tai myöhemmin näin uskon tulee johtamaan siihen tavoitteeseen jonka ed

heillä on oma vahvuusalueensa joille tulee nuorta ikäluokkaa paljon laajemmalta alueelta kuin ihan sieltä missä se ammattikorkeakoulu on

heillä on kokemusta tästä

mitä tulee tähän ed

salon kysymykseen siitä että tämä kahden vuoden siirtymäaika olisi nyt ollut joku olennainen tekijä tässä meidän harmaan talouden kohdalta niin ei se nyt ainakaan mikään sylttytehdas ole ja meistä ei kukaan tiedä mikä olisi se toisen tien tulos ollut

sen sijaan arvonlisäveron korotus ja tuloverojen laskeminen tai ennallaan pitäminen yhdessä vievät suomea kohti tasaverotusta

mielelläni onnittelisin jo etukäteen mutta kiitoksia tärkeästä lakialoitteesta

siinä haluttiin toimia varman päälle ja tulokset eivät kaikilta osin ole olleet loistavia mutta ei sitä yksin pidä tässä syyllistää

tämä oli talouselämä lehdestä artikkeli otsakkeella

että kyllä kokoomus on suomen johtava tasaverosuuntaan suomea vievä puolue

me toteutimme merkittävän peruskoulu uudistuksen joka tuli vaiheittain

se kesti kuusi vuotta

sillähän pyritään tämmöisen hyvin käytännönläheiseen kehittämistyöhön myöskin julkishallinnossa teollisuudessa ja niin edelleen

minä näen sillä tavalla tämän järjestämislupaprosessin että se on useamman vuoden juttu käytännössä ja aivan niin kuin ministeri kiuru minusta hyvin sanoi se edellyttää tällaista yhteiskunnallista kokonaisharkintaa jotta nämä rakenneuudistukset alueellisesti saadaan toteutettua

minulla on pääosin myönteisiä tietoja selvityksiä siitä

äkkiseltään en kyllä nyt muista ihan tieteellisiä tutkimuksia ehkä niitäkin on tehty mutta mielellään voidaan tätä keskustelua edustaja kivelän kanssa sitten jatkaa

mutta en ole ole sitä tutkintoa poistamassa

uskotteko te että tämä peruskoulu uudistus olisi toteutunut niin että ilmoitetaan kunnille että voisitteko nyt ystävällisesti katsoa miten tätä koulutusjärjestelmää paikallisesti kehitetään

vaikka edustaja kääriäinen ei nyt olekaan salissa haluan myöskin omalta kohdaltani vahvistaa sen näkemyksen että kotihoidon tukijärjestelmä on arvokas ja tärkeä osa meidän päivähoitojärjestelmäämme

tämä on myöskin se jolla me voimme tätä alueellista tasa arvoa paitsi pääkaupunkiseudun niin myöskin itä ja pohjois suomen kohdalta sitten huomioida

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

tässä nyt käsittelyssä olevassa asiassa on kyse osa isosta kokonaisuudesta eli niin sanotusta ammatillisen koulutuksen reformista joka on yksi hallituksen kärkihanke

lopuksi arvoisa puhemies täällä on nyt perätty tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen aikataulua ja tämä on tärkeä sen takia koska nämä aloituspaikat nyt tässä keskustelussa ovat niin vahvasti tapetilla

mennään kohti tasaveroa tai lisätään progressiivisuutta

edustaja torniainen teki kohdennetun kysymyksen minulle noin yleisesti referoituna miten mahdolliset muutokset kotihoidon tukijärjestelmään heijastuisivat opetusministeriön toimialalle

ja meidän sosialidemokraattien ehdoton linja on se että veropolitiikan ja nimenomaan nyt puhumme tästä pääomaverotuksesta tulee edetä kohti progressiivisuutta

nyt helmikuun aikana ministeriöön tulee ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien vastaukset näihin esityksiin jotka on laajempia eivät yksin näitä aloituspaikkoja koskevia

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä tämä osa ammatillista reformia tarkoittaa verrattain pientä mutta kuitenkin tärkeää osaa siitä

viime keskiviikkona professori tuomela mielenkiintoisessa seminaarissa esitti tämmöisen historiallisen kuvauksen

näin näen että kyllä se käytännön vaikutus varmaan olisi kaikkein merkittävin kuntatasolla mutta jos muutokset olisivat dramaattisia toki niillä sitten koulutusjärjestelmäänkin on mutta itse en usko mihinkään isoihin muutoksiin jos nyt sitten ollenkaan

siinä ollaan muuttamassa järjestämislupien enimmäismäärää ja siinä yhteydessä sitten arvioidaan ammatillisen koulutuksen ja järjestäjien tilaa ja tilannetta

kun teette sen palautteen hyvin niin varmaan ministeriössä voidaan sitten arvioida paitsi turun ammattikorkeakoulun niin muittenkin kohdalta mitä mahdollisia korjausliikkeitä aloituspaikkojen suhteen tehdään

tähän liittyy myöskin edustaja jurvan kysymys kun peräsitte lastentarhanopettajakoulutusta ja opettajien määrää ja voin todeta että joulukuussa hyväksytyssä valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on päätetty lisätä merkittävästi lastentarhanopettaja ja erityislastentarhanopettajakoulutusta ja tällä ei ole mitään tekemistä itse asiassa nyt keskustelussa olevan opposition välikysymyksen kanssa

todella valiokunta teki erityisen perusteellista työtä tämän asian suhteen ja sanotaan nyt näin että pelastimme suunnilleen sen mitä on mahdollista pelastaa

käytännössä on siis kysymys siitä että niillä ammatillisen koulutuksen järjestäjillä joilla oppilasmäärän alitus on toistuvasti ollut pienempi kuin järjestämisluvassa määritelty määrä sitä käydään nyt sitten lävitse

olen sen sanonut aikaisemminkin että varmaan se suuruusluokka on se josta haluan ja joudun pitämään kiinni kun se on hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu mutta ei se sillä tavalla kiveen hakattu ole että kun on hyvät perusteet niitä voidaan sitten myöskin jonkin verran arvioida uudelleen

tilannehan on se että meillä on pohjoismaissa kuitenkin hyvin toisenlainen ihmiskäsitys kuin ehkä eussa keskimäärin ja me luotamme täällä ihmisten valistuneeseen järkeen paljon enemmän kuin ehkä eussa keskimäärin

siis tämä ei voi olla oikein

tähänhän tämä perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen että ei se kaikki viisaus nyt ole ministeriössä tietystikään näitten aloituspaikkojen suhteen

kun tuolla eräässä välihuudossa viitattiin ovatko naistentanssit enää mahdollisia niin keskimääräistä parempana tanssijana toteaisin kuitenkin sen että me emme käsitelleet tätä naisten tai miestentanssiasiaa me emme vajonneet nyt kuitenkaan ihan sille tasolle mutta pidän itsestäänselvänä sitä että eri puolilla suomea pitää olla jatkossakin mahdollista tanssisalissa olla niin naisten tunti kuin miesten tuntikin

sitten edustaja wallinheimo kun tämä keskustelu nyt laajeni lapsi ja perhepolitiikkaan peräsi mielestäni hyvin tärkeää asiaa harrastusten tasa arvoa

heti aluksi tahdon kiittää sivistysvaliokuntaa ja tiede ja sivistysjaostoa mielestäni hyvin tehdystä työstä

arvoisa puhemies

hallituksen tavoitteena ja ajatuksena on että tässä yhteydessä sitten voidaan näitä opiskelijamääriä supistaa vähentää niiltä järjestäjiltä joilta on jäänyt näitä aloituspaikkoja täyttämättä syystä tai toisesta

laukkaselle olisin todennut sen että totta kai olemme tyytyväisiä siitä että työttömyys näyttää ennusteitten mukaan olevan laskusuunnassa

olen tutustunut teidän esityksiinne ja johtopäätöksiinne ja lukenut ne ja ne ovat laadukasta hyvää näkemystä ja uskon että saamme tänään täällä myöskin hyvän koulutuspoliittisen keskustelun liikkeelle

näen kyllä itse että nyt kun hallitus on tekemässä tuntijakouudistusta jossa lisätään taito ja taideaineiden osuutta niin kun ne tulevat yhteisesti kaikille se on myöskin tätä harrastusten tasa arvoa lisäämässä niin kuin jo nyt hyvin toimiva taiteen perusopetus ja järjestelmä

no valiokunta oli tietysti luonnollisesti yksimielinen siitä että jos näihin käydään kiinni niin ne pitää tapauskohtaisesti voida harkita ja totesimme sen että jo hallintolakikin sitä edellyttää koska joillakin järjestäjillä voisin ajatella että esimerkiksi kansanopistoilla voi olla jotain ihan todellisiakin syitä valita vuodeksi kahdeksi vähemmän opiskelijoita ja jonakin toisena vuonna sitten enemmänkin

silloinhan se on tasapuolista ja tasa arvoista

täällä ed

mutta tämä on itse asiassa vakava kysymys ja nämä eivät ole euroopan unionille mitenkään kunniaksi tämäntyyppiset direktiivit jotka sitten pakkoajetaan kansallisesti eteenpäin

myöskin keskustelun kuluessa edustaja elsi katainen ja edustaja mäkipää omissa puheenvuoroissanne mielestäni pikkasen huolimattomasti viittasitte kouluihin ja kouluissa tehtyihin säästöihin

orpo selvästi totesi sen että rikkaitten kohdalta ei tule tehdä mitään verotarkistuksia eli tältä osin asia on selvä ja tämä vastaa myöskin tätä kataisen linjaa

sitten meillä on toinen näkemys myöskin tämän meidän vaihtoehtobudjettimme työllisyyspolitiikan vaikutuksista

kyllä näin oli kuuntelin tarkasti

minusta se tältä osin ei pidä laisinkaan paikkaansa

arvoisa puhemies

lopuksi haluaisin todeta sen että kun esimerkiksi meidän demarien ryhmäpuheenvuorossa oli myöskin konkreettisia esityksiä työllisyyden taloudellisen kasvun lisäämiseksi minua loukkaa se että pääministeri kiviniemi nonsoleeraa oppositioryhmien puheenvuorot

tämä nyt on ehkä kömpelö esimerkki mutta ymmärrettävä ja sopii kyllä tähän yhteyteen

samaten myöskin tämä meidän oikeudenmukaisuusosiomme on sitä mitä köyhyystutkimusten lapsiköyhyys ja muiden tutkimusten mukaan tämä tilanne vaatii

asiaa käsiteltäessä sivistysvaliokunnassa kävi ilmi se että kun tämä koskettaa hyvin laajalti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niin heidän joukossaan on myöskin sellaisia joilla on ammatillisen koulutuksen tehtävä hyvin kapeissakin koulutusrakenteissa ja tutkinnoissa

kaipasin jo pääministeri vanhasta joka oli asiallinen meitä kohtaan

se on aivan toista konkretiaa kuin porvarihallituksen esityksessä

maassa on jo nyt kansallinen hätä nuorisotyöttömyyden osalta ei enää kannata odottaa mitään vaan pitäisi olla se kunnianhimoinen ohjelmakokonaisuus toimintapaketti jonka ryhmäpuheenjohtaja rajamäki omassa puheenvuorossaan esitti

monet aidosti tunsivat huolta siitä että tässä on nyt tarkasti otettava huomioon tällainen alueellinen saatavuus ja tavoittavuus ja se että myöskin sellaisten ammattialojen joissa opiskelijamäärät ovat suhteellisen pieni ja niin naskin ja pieniä edut ja tarve huomioidaan